tunnistamaton neurologinen häiriö voi aiheuttaa sen ettei oppilas pysty seuraamaan normaalia opetusta jolloin hän helposti putoaa normaalilta oppimispolulta

toisaalta sosiaali ja terveydenhuolto on saatava kytkettyä entistä tiiviimmin kunnan muihin hyvinvointia tukeviin palveluihin kuten esimerkiksi opetus kulttuuri nuoriso ja liikuntapalveluihin

tällaisessa tilanteessa tulisikin useammin kysyä mistä häiritsevä käyttäytyminen johtuu eikä ensimmäisenä sitä miten oppilasta rangaistaan

arvoisa puhemies

minusta on surullista että kuntia joudutaan valvonnan lisäyksen uhalla painostamaan toimimaan lain mukaisesti

toki koulussa on opittava myös sääntöjen noudattamista mutta valitettavan usein olen entisessä työssäni törmännyt nuoriin joiden epäsosiaalisen käyttäytymisen tai syrjäytymisen taustalla on se ettei heidän erilaista oppimistyyliään tai neurologista häiriötään tunnistettu ajoissa

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa lähipalvelu merkitsee kenties sitä että kirjastoauton yhteydessä on kelan ja sosiaalitoimiston palvelupiste tai hammashoitolabussi kiertää eri kouluilla

vaikka kunnissa ajateltaisiinkin rahaa niin kuin siellä toki täytyy tänä päivänä ajatella niin esimerkiksi varhaisen lastensuojelutilanteisiin puuttumisen laiminlyönti ei ainakaan säästä kunnan kustannuksia

toivonkin että tämä erinomainen koulurauhapaketti jatkossa käynnistää runsaasti erilaisia yhteisöllinen koulu hankkeita eri puolilla suomea

on kuitenkin vastuutonta pelotella esimerkiksi lähipalvelujen ja sairaaloiden lopettamisella sillä tällaiset väitteet ovat täysin perusteettomia

tämä lakiesitys on hyvä ja tarpeellinen

erittäin hyvä uudistus on myös se että valviralla on jatkossa oikeus selvittää terveydenhuollon ammattioikeuksia hakevan ammatillista toimintakykyä terveydentilaa ja ammattitaitoa jos siihen on perusteltu syy

lakiesityksessä mainitut tarkennukset ja valvonnan tiukentaminen ovat erittäin tarpeellisia mutta tässä samassa yhteydessä haluan kiinnittää huomiota siihen että myös ammattihenkilöstöä kouluttavien tahojen pätevyysvaatimuksia pitäisi pystyä seuraamaan

tiedän ammattikorkeakouluja joissa sairaanhoitajaopiskelijoille sairaanhoitajien ammattiaineita opettaa kemisti fysioterapeutti tai joku ihan muun ammatin omaava henkilö jolla ei ole tietoa sairaanhoitajan työstä eikä sairaanhoitajan pätevyyttä

miten tällaisessa tilanteessa voidaan varmistaa opetuksen laatu ja pätevyys

ammattitaitoisen sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön varmistaminen edellyttäisi myös opettajien pätevyyden varmistamista ja nykyinen lainsäädäntö ei sitä valitettavasti tee

mielestäni sosiaali ja terveydenhuollon laillistetuissa ammateissa myös opettajien pätevyys pitäisi lailla tai asetuksella varmistaa

arvoisa puhemies

olen myös miettinyt onko työvoimaviranomaisilla selkeät ja yhtenäiset ohjeet määrärahojen suuntaamisesta sillä järjestöjen työllistämismahdollisuuksissa tuntuu olevan suuria eroja eri puolella suomea

ymmärrän hyvin että tavoitteena tulee olla työllistyminen tavallisille työmarkkinoille mutta kyllä järjestöissä tehty työ voi olla tärkeä ponnahduslauta työllistyä muuallekin

lakiesityksen tarkoituksena on tarjota opetuksen ja koulutuksen järjestäjille uusia keinoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi sekä ajanmukaistaa jo käytössä olevia toimintatapoja

mainitsin omassa puheenvuorossani tanskan esimerkin ja haluan kertoa mitä tanskassa tämä toisenlainen vanhustenpalvelu tarkoittaa

osa pahoinvoinnista johtuu juuri työrauhan puutteesta

kun siellä tulee asiakas kotihoidon pariin niin hänelle ei tule palvelupaketteja vaan hänelle tehdään kotikäynti jossa arvioidaan sosiaalityöntekijä fysioterapeutti sairaanhoitaja miten saadaan pidettyä tämä ihminen kotona

lapsen oikeuksien sopimus määrittää koulutuksen päämäärät siten että koulutuksen tulee pyrkiä lapsen persoonallisuuden sekä henkisten ja fyysisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen

sitten suunnitellaan ne palvelut sillä tavalla että jos ihminen pystyy käymään kaupassa autettuna niin joku tulee hänen kanssaan käymään siellä kaupassa ja jos hän tarvitsee apua kotitöissä niin joku tulee auttamaan kotitöissä

suomalaisten koululaisten aktiivisuus voi helposti suuntautua opetustilanteissa ulkopuolelle koska heillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa itseään ja tulla kuulluksi koulutyön virallisessa ytimessä

on surullista että hallitus suunnittelee lopettavansa kokonaisia ratayhteyksiä maakunnista

mutta meidän suomen mallihan on se että me laitostamme ihmiset omaan kotiinsa tarjoamalla niitä valmiita palvelupaketteja niin että ikäihmisen ei kotona tarvitse enää tehdä mitään

oppilaan äänen kantavuus on ohut kun keskustellaan esimerkiksi opetuksen sisällöistä menetelmistä työjärjestyksistä tai koulun varusteluun liittyvistä asioista

eli tämäkin on tässä lakimuutoksessa nyt äärettömän tärkeää että me muutamme niitä kotihoidon asenteita kotihoidon toimintatapoja

tämä saattaa olla syy siihen että peruskoulumme aikuisten ja lasten välille aukeaa alakoulun jälkeen niin sanottu tunneperäinen kuilu joka näkyy esimerkiksi kielteisenä suhtautumisena opettajaan

en millään halua kiistää henkilöstöresurssien merkitystä mutta kysymys on myöskin työn organisoinnista ja työntekijöiden ammattitaidosta

olen itse kymmenen vuotta kiertänyt suomalaisia työyhteisöjä kouluttajana ja sen perusteella voin kyllä sanoa että henkilöstön määrä ei ole ainoa kriteeri kun mietitään laadukasta ja kuntouttavaa työtä ei lastenhoitotyössä eikä vanhustenhoidossa

osallistumisella ja osallisuudella heitä itseään koskevien asioiden valmisteluun lapset ja nuoret myös paremmin ymmärtävät miksi esimerkiksi järjestyssääntöjä tarvitaan

huonommin resursoidussa työyhteisössä voi olla laadukkaampaa toimintaa kuin paremmin resursoidussa työyhteisössä kun siellä on oikein koulutettu ja motivoitunut henkilöstö ja työ on organisoitu järkevästi

tämä ei toki ole pelkästään opposition huoli sillä myös moni keskustan kansanedustaja on ilmaissut tämän syksyn aikana tuohtumustaan ministeri bernerin ehdotuksille

tätä puheenvuoroa ei pidä kuulla sillä tavalla että minä väheksyisin henkilöstöresurssien merkitystä mutta niitä ei saa myöskään korostaa yksinomaisena kriteerinä kun mietitään missä on laadukasta työtä

olen samaa mieltä myös keskustalaisten kansanedustajien pirttilahti savola ja kalmari kanssa jotka jättämässään kirjallisessa kysymyksessä suomen poikittaisliikenteen turvaamisesta totesivat että lakkauttamispäätös jättää ison aukon suomen raideliikenteen karttaan

pohjoiskarjalaisena kansanedustajana näen erityisen myönteisenä asiana lisärahoituksen myöntämisen itärajan ylityspaikkojen toiminnan tehostamiseen sillä esimerkiksi niiralan raja aseman infrastruktuuri on jäänyt pahasti jälkeen nykyisistä tarpeista matkustajien määrän huomattavan lisäyksen johdosta

vastuullinen vanhempi pyrkii rakentavaan yhteistyöhön muiden kasvattajien kanssa mutta monet opettajat ovat todenneet että kaikkein vaikeinta on kohdata vanhempia jotka saattavat jopa lasten kuullen haukkua ja uhkailla opettajaa

heidän mielestään erityisesti idän ja lännen välisten yhteyksien lakkauttaminen on käsittämätön esitys jonka vaikutukset niin yrityksiin kuin yksittäisten ihmisten liikkumismahdollisuuksiin ovat suhteettomat

tällaisessa tilanteessa on luonnollista että opettajan arvovalta kasvattajana horjuu lasten huomatessa vanhempiensa asettuvan kaikissa asioissa heidän puolelleen opettajaa vastaan

jokaisella opettajalla joka joutuu kohtaamaan työssään tällaisia tilanteita tulisi olla oikeus työnohjaukseen mutta valitettavan harvassa koulussa ja oppilaitoksessa siihen on kuitenkaan mahdollisuutta

miten pohjois karjalan prikaatin lakkauttamisesta johtuvaan avunsaannin vaikeutumiseen pitkien välimatkojen itä suomessa on sisäministeriössä valmistauduttu

kuten olen täällä jo useamman kerran tämän päivän aikana keskustelussa todennut omassa maakunnassani pohjois karjalassa ollaan todella huolestuneita hallituksen suunnitelmista

opettajille tulisi järjestää täydennyskoulutusta myös erilaisten oppijoiden tunnistamisessa ja uudenlaisten opetusmenetelmien käyttämisessä

muun muassa pohjois karjalan maakuntaliitto on todennut lausunnossaan että palvelutasoon ja rataosien liikennöintiin kohdistuvia toimenpiteitä on toteutettava vasta sitten kun varmistetaan liikennejärjestelmän kokonaisuuden kytkeytyminen saumattomaksi osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittymistä

minuakin kiinnostaa milloin päätä

ja sitä

tunnistamaton neurologinen häiriö voi aiheuttaa sen ettei oppilas pysty seuraamaan normaalia opetusta ja putoaa helposti normaalilta oppimispolulta

toki kouluissa on opittava sääntöjen noudattamista mutta liian usein olen itse törmännyt nuoriin joiden epäsosiaalisen käyttäytymisen tai syrjäytymisen taustalla on heidän liian myöhään tunnistettu erilainen oppimistyylinsä tai neurologinen häiriönsä

lopettamispäätösten sijaan nyt olisi arvioitava henkilöjunaliikenteen jatkamista nurmeksesta vuokatin kautta kontiomäelle saakka missä yhdistyminen savon rataan ja oulurovaniemi liikenteeseen toisi mahdollisuuksia muun muassa matkailuyhteistyölle ja matkailun kasvulle

arvoisa puhemies

toivonkin että tämän erinomaisen niin sanotun koulurauhapaketin jalkauttaminen käynnistääkin runsaasti yhteisöllinen koulu hankkeita eri puolilla suomea

ministeri bernerin ministerikollega vehviläinen on sanonut etteivät linja autot voi korvata junavuoroja pohjois karjalassa

toivon että kunnolliset aluevaikutusarvioinnit tehdään ennen kuin mitään päätöksiä tehdään

lentoliikenteen merkitys maakunnille on erittäin suuri

toivottavasti tämä sama linjaus ohjaa edelleen perussuomalaisten toimintaa hallituksessa sillä me tarvitsemme maakuntiin toimivia lentoliikenneyhteyksiä

muistisairauksien hoidon asiantuntijana haluan vielä todeta edustaja heikkiselle ihan lämpimästi kollegiaalisesti että muistisairautta sairastavien hyvän ja kuntouttavan hoidon toteuttaminen edellyttää osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa

koulutettu henkilökunta ei tarkoita sairaanhoitajia mutta koulutusta tarvitaan

tutkimuksissa on esimerkiksi todettu että niissä hoitoyhteisöissä joissa on koulutettu henkilökunta käytetään paljon vähemmän rauhoittavia lääkkeitä ja esimerkiksi lääkkeettömät hoitomuodot edellyttävät koulutusta

myös muistisairautta sairastavien kokonaisvaltainen toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää koulutettua henkilöstöä

tässä lakiesityksessä on todellakin kysymys kansainvälisen työjärjestön ilon sopimuksen toimeenpanosta

heitä tarvitaan he tekevät arvokasta työtä mutta heillä ei voi korvata ammattihenkilöstöä

tiedän siitä että olen kymmenen vuotta kouluttanut hoitoyhteisöjä näissä asioissa ja olen todella ollut hoitajien kanssa rakentamassa näitä todellisia yhteisökoteja

voin sen takia sanoa ihan oman kokemukseni perusteella että tiedän mitä tarvitaan että siitä hoitoyhteisöstä saadaan koti

arvoisa puhemies

erityisesti koulutuksen säästöjen sijasta hallitus puhuisi mieluummin kehittämisestä

en missään nimessä vastusta kehittämistä mutta esimerkiksi päiväkotien lapsiryhmien koon kasvattaminen ei ole kehittämistä se on lapsilta pois ottamista

käytännössä se tarkoittaa sitä että aikuisilla ei ole enää niin paljon aikaa pitää lapsia sylissä tai ohjata erityistukea tarvitsevia

tämä voi heikentää esimerkiksi erilaisten oppijoiden pysymistä normaalilla oppimispolulla

ihmettelenkin onko hallitus lainkaan laskenut näistä säästöpäätöksistä tulevia vaihtoehtoiskustannuksia

nuorisotakuu ei varmaankaan onnistunut täydellisesti mutta sen avulla onnistuttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys suhteellisen hyvin kurissa

nuorisotakuun hyvistä keinoista otan esille esimerkiksi sanssi kortin joka on nyt loppumassa tai lopetettu ja tiedän henkilökohtaisesti monta nuorta jotka työllistyivät sanssi kortin avulla

arvoisa puhemies

tällä hetkellä tiedetään että muistisairautta sairastava joutuu jopa kolme vuotta liian aikaisin laitoshoitoon sen takia että kuntouttavaa toimintaa ei ole ja ei ole niitä välimuotoisia asumispaikkoja tarpeeksi

me olemme kyllä tässä asiassa siinä mielessä pakkorakosessa että euroopan unionin tuomioistuin on tämän direktiivin tuomioillaan vahvistanut ja jäsenvaltiot joiden lainsäädäntö ei vastaa tätä direktiivin sisältöä ovat vahingonkorvausvastuussa jos kanne valtiota vastaan nostetaan